tarkoituksena on opintojen lyhentäminen ja päätoimiseen opiskeluun kannustaminen mutta elävä esimerkki on tässäkin asiassa että opintojen yhteydessä saattavat tulla kysymykseen perheen perustaminen sairastumiset ja kaikki tämmöiset asiat

tämä suomalainen kulttuurikin on semmoista että ei osata juhlia ilman viinaa ja päihteitä niin että siihen varmaan meillä olisi jokaisella mahdollisuus että osattaisiin näyttää jonkinlaista esimerkkiä

mutta myös se on todettava että suomessa nämä erilaiset kansalaisjärjestöt niin kuin täällä sanotaan tekevät hyvää työtä nuoriso liikunta ja kulttuurijärjestöt oman toimintansa ohella ja joka kunnassa lähipoliisit käyvät kouluissa ja antavat tämmöistä ennaltaehkäisyä

samalla kun esimerkiksi turpeen käytön verohuojennusta ollaan pienentämässä jää huomiotta alan työllistävyys ja vaikutukset myöskin kauppataseeseen

tätä vuorotteluvapaata voidaan käyttää matkusteluun opiskeluun tai muuten joutenoloon

on hyvä että tässä vaikeassa taloustilanteessa opintorahan tasoa pyritään nostamaan mutta keino sen saavuttamiseen on valitettavasti hyvin ongelmallinen koska opintotuki koostuu ja se myönnetään kaksiportaisesti

eli tässäkin ministeri huovinen tämä ennaltaehkäisy on erittäin tärkeätä niin kuin ollaan keskusteltu ja myös kirkot rippikoulujen yhteydessä näin tekevät

turpeen polton vaihtoehtona on useimmiten muun muassa kiinasta tuotava kivihiili

ensinnäkin on mietittävä että kukaan lapsi tai oppilas ei halua olla paha vaan hän haluaa olla sellainen henkilö joka hyväksytään ja tämän oppiminen on hyvin tärkeätä että annetaan sieltä kodista nämä eväät

kaksiportaisuus tarkoittaa yliopisto opiskelijan kohdalla sitä että alempi korkeakoulututkinto tulee olla suoritettuna ennen kuin ylempään korkeakoulututkintoon myönnettyjä tukikuukausia saa käyttöönsä

toivottavasti joskus suomenkin kansa viisastuu että voisimme olla ilman päihteitä huumeita tupakkaa

julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on kasvanut jo monta vuotta eikä velkasuhteen merkittävää taittumista ole nähtävissä

koska suomi on nyt suorastaan kuralla niin kuin sanotaan niin pitäisi kyllä tehdä muutakin kuin vain höylätä ja viilata otetaan sieltä ja otetaan täältä

jollei kodeissa ole näitä eväitä annettavana niin mietin että kun ensimmäinen koulupäivä on niin siellä pitäisi käydä tätä kasvatuskeskustelua järjestää oikein säännöt mitä saa tehdä ja mitä ei

arvonlisäveron korotus lapsilisien indeksijäädytys opintotukien jättäminen indeksisidonnaisuuden ulkopuolelle kaikki nämä vaikuttavat niiden ihmisten elämään jotka kaikkein pienimmällä joutuvat tulemaan toimeen

kandin tutkinnoissa saattaa alasta riippuen olla pakollisia kursseja jotka järjestetään vain kerran vuodessa tai toimimattomia rakenteita jotka viivästyttävät opintoja

eniten etuuksista kasvoivat työttömyysturvaetuudet maamme huonon työllisyyden takia

kyllä se näin on että tätä verotusta pitäisi laskea on se sitten yrityksillä tai työntekijöillä

sosiaaliturvan suurimmat haasteet liittyvätkin talous ja työllisyyskehitykseen mikä maamme osalta ei näytä tällä hetkellä kovinkaan hyvältä

arvoisa puhemies

mutta sitä en hyväksy kun zyskowiczkin puhuu usein tästä palkasta että sitä ei saa nostaa ainakaan

oppositio väittää hallituksen seisovan tumput suorina kun sama joukko on edellisellä hallituskaudella etsinyt neljä vuotta omia tumppujaan löytämättä niitä

eli tarkoitan sillä sitä että tämä ennaltaehkäisy myös tässä näitten lakien tuntemuksessa on erittäin tärkeätä ja tietysti suuret luokkakoot edesauttavat tätä häiriköintiä ja muuta mutta edelleen puhun tästä kodin merkityksestä erittäin paljon

arvoisa puhemies

nykyinen opintotukijärjestelmä mahdollistaa joustavan siirtymisen maisteriopintoihin vaikka kandidaatin tutkinto olisikin vasta viittä vaille valmis

tämä oli ihan yksimielinen ja varmasti tämä on ihan hyvä laki

jokaisella joka haluaa tätä käyttää on mahdollisuus mutta aina tämän pitää olla työnantajan ja työntekijän keskinäinen suhde

kelaa voidaan myös pitää hyvänä esimerkkinä sähköisten palvelujen käyttöönotossa kuten sähköiset reseptit ja tukihakemusten siirtyminen verkkoon

meidän pitää viedä kehitysapua ennen kaikkea koulutuksen ja sivistyksen pariin kehitysmaihin mikä johtaa askelen tasa arvoisempaan suuntaan ja siihen että myös naisille ja tytöille joskus tämä tasa arvo kehittyisi

sitten kun puhutaan oppilaanohjauksesta ja kun tarkoituksena on edistää opiskelijoiden oppimista niin eräs arvostamani opettaja sanoi että me tukiopetamme hengiltä oppilasparat jotka ovat heikkoja

niin kuin edustaja mäkisalo ropponen mainitsi niin tämän vaikutuksia sitten katsellaan kahden vuoden kuluttua

no sitten puhutaan että työ on se joka täällä vie suomea eteenpäin

välikysymyksessä sanotaan

samoin kehitysavussa on satsattava terveydenhuoltoon ja esimerkiksi siihen miten väestökasvua voidaan hillitä

lainsäädäntö edellyttää jokaiselta työttömältä aktiivista työnhakua ja lukuisia muita velvoitteita ja niiden rikkomisesta aiheutuvat sanktiot ovat ahkerassa käytössä niillä on vuosikymmenessä onnistuttu tuplaamaan tulottomien kotitalouksien määrä ja ajettu köyhyyteen erityisesti nuoria joiden kohdalla järjestelmä on tiukin

ei ole varmaan kenenkään kannalta järkevää että opinnoissaan tavoitetahdissa etenevä opiskelija jää ilman opintotukea yksittäisen kurssin tai toimimattoman rakenteen takia

säästötavoitteet eivät ole toteutumassa täysimääräisinä johtuen alhaisemmasta inflaatiosta kuin mitä hallitusohjelmaa laadittaessa on arvioitu

on muistettava että suomi ei ole todellakaan prosentuaalisesti pienimmän kehitysavun määrän antaja tälläkään hetkellä

kehityksessä on vain pidettävä huoli että myös kelan toimistopisteverkosto pysyy riittävän kattavana jolloin myös verkkoasiointiin tottumattomat ja pystymättömät ovat samalla viivalla sähköisten palvelujen käyttäjien kanssa

erityisesti kandidaatin tutkinnon kohdalla käytettävissä olevien tukikuukausien määrän vähentäminen voi ajaa opiskelijan toimeentulotuen piiriin kun tukikuukaudet yksinkertaisesti loppuvat kesken

mutta toinen asia on se mitkä ovat ne toimialat jotka tällä hetkellä suomea työllistävät kuka uskaltaa ryhtyä yrittäjäksi

te siis myönnätte että vuosikymmenessä on tuplattu tulottomien kotitalouksien määrä ja ajettu köyhyyteen erityisesti nuoria

arvoisa puhemies

tarkastusvaliokunta on paneutunut ansiokkaasti nuorten syrjäytymiseen ja esittänyt kannanottoja muun muassa ennaltaehkäisyssä mielenterveys ja päihdeongelmaisasioissa

toivomme että päätöstä harkitaan vielä vakavasti sillä se voi pahimmillaan hidastaa opintoja merkittävästi ei nopeuttaa niitä

palvelujen kehittämisen ja kehittymisen kautta voisi olettaa että kelan kattava palveluverkko voisi saada myös uusia tehtäviä nyt meneillään olevassa sote uudistuksessa

tilaajavastuulaki olkoonpa se sitten niin sanottu hollannin malli joka tarkoittaa sitä että pääurakoitsija on vastuussa koko tilaajaketjusta tai jokin muu malli sekä yrityksen rekisteröintipakko suomessa näilläkin toimenpiteillä saadaan vuosittain vero ynnä muuta

ja myös olette yllättyneitä siitä että hallitus leikkaa nuorisotakuusta

arvoisa puhemies

mutta tosiaan se ei vie suomea eteenpäin jos meiltä vain jatkuvasti höylätään ja otetaan pois

jos eu vammais

naiset ovat lasten synnyttäjiä

tämähän kostautuu kaikista eniten pienituloisille eläkeläisille tai ovat he sitten työttömät ketkä tahansa pitäisi ryhtyä ihan uuteen suunnanmuuttoon

viime vuosina esimerkiksi korvattavien taksikulujen määrä on noussut huomattavasti

muiden päihteiden käyttö päihtymistarkoituksessa erityisesti tyttöjen parissa sen sijaan on yleistynyt

arvoisa puhemies

me perussuomalaiset olemme esittäneet useita kohteita millä näidenkin epäkohtien korjaukset voitaisiin rahoittaa jos ei tässä talousarviossa niin ehkä hallitus poimii jälleen parhaat palat jo ensimmäiseen lisätalousarvioonsa

tämä kehitys on hyvä ja kannatettava

merkittävimpiä syitä nuorten syrjäytymiseen ovat päihde ja mielenterveysongelmat

kelan tilastoista ilmenee että uudellamaalla ja helsingissä veronmaksajat kustantavat taksimatkoja yli kaksinkertaisen määrän verrattuna tilanteeseen vielä muutama vuosi sitten

uusia työpaikkoja ei synny itsestään tarvitaan yrittäjyyttä ja keinoja sen tukemiseen

siihen hallituksen uudistus tähtääkin

esimerkiksi lapissa ja kainuussa taksikorvauksien määrä on samassa ajassa kasvanut huomattavasti hitaammin vaikka välimatkat ovat pitkät ja julkinen liikenne lähes olematonta

ei voida toimia niin että luodaan keinotekoisia työpaikkoja julkiselle puolelle vaan pitää oikeasti olla yrittäjyyttä ja vientiä

minulle perhearvot ovat vielä pyhiä ja avioliiton yhtenä tehtävänä on aina ollut myös lasten hankkiminen ja uusien sukupolvien kasvatus

kun on paljon puhuttu lindströmin pihvistä niin on myönnettävä myös että kyllä siellä on niin sanottuja raippoja jos tulee porkkanoitakin

julkisin varoin ei voida pitää yllä sellaista kuplaa se ei ole kestävää eikä kauaskantoista eikä meillä ole siihen varaa

ikärakenne puolestaan rasittaa pohjois suomea samalla tavoin kuin etelää eli täällä etelässä ollaan käyttämättä junia ja busseja

en tällä kannanotollani mitenkään väheksy tai estä samaa sukupuolta olevien perheen muodostamista tai parisuhteen rekisteröintiä

energian erityisesti öljyn hinnan alhaisuus edesauttaa energiaintensiivisen talouden kuten suomen kasvunäkymiä

täällä sdpn edustaja puhui esimerkiksi homekouluista niiden korjaaminenkin ehkä saattaisi olla hyvä tässä tilanteessa

suomella on kaikki edellytykset kehittää voimakkaasti energiaomavaraisuuttamme hyödyntämällä runsaita luonnonvarojamme ja investoimalla turvetuotantoon ja biotalouteen

nämä vero ja ilmastopoliittiset päätökset ovat olleet kohtuuton taakka suomalaiselle teollisuudelle ja viennille ja se näkyy osin myös työttömyysluvuissa

koko perhe sairastaa ei pelkästään lapsi

puhuttaessa avioliitosta puhutaan siis asiasta joka on tunnettu hyvin monenlaisina aikakausina

voidaan myös sanoa että koko yhteiskunta oireilee

vaikka elinkeinorakenteen muutoksen suunta onkin se että työpaikkoja siirtyy tuotannosta palveluihin on teollisuus ja vienti silti talouden selkäranka

suvaitsevaisuuteen ja tasa arvoon vetoaminen muodostuu tässä kohdassa kuin eräänlaiseksi sumuverhoksi

mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä kaikissa ikäryhmissä

lapsuuden tunne elämän häiriöt jatkuvat usein myös nuoruuteen

yleisesti ottaen korvaukset ovat jääneet kovasti jälkeen todellisista kustannuksista

näiden kauniiden sanojen takia jää huomaamatta että pyrkimys muuttaa avioliittonäkemystä on samalla pyrkimystä sellaiseen tilanteeseen jota ei koskaan ennen ole tunnettu maassamme

suomen keskeisin vientisektori eli teollisuuden tuotanto on jäänyt tänä vuonna viimevuotista pienemmäksi ja jopa alemmaksi kuin finanssikriisin pahimpaan aikaan

arvoisa puhemies

tilanne on kaiken kaikkiaan haastava mutta vaikeanakin aikana on pystyttävä turvaamaan ihmisten peruspalvelut ja toimeentulo

tällaisessa asemassa ovat perheet joissa isä on esimerkiksi pienyrittäjä

pitäisi ottaa huomioon että yksityisen lääkärin palveluita käyttävä maksaa huomattavasti suuremman osan palvelusta itse kuin julkispalveluita käyttävä

nyt käsiteltävän aloitteen kannattajien olisikin hyvä ilmoittaa pitävätkö he avioliittoa ja perhettä niin yksityisenä asiana että yhteiskunta ei voi eikä saa mitenkään ohjata eikä säädellä sitä

eilinen uutinen nanson tilanteesta koskettaa nokialaisia ja meitä pirkanmaalaisia jatkossa ehkä myös torniota kun lähes satavuotias suomalainen perheyritys rakentaa hankintaketjun viroon

yrittäjän kotiin jääminen tarkoittaisi sitä että pitää laittaa pillit pussiin ja lopettaa yrittäminen vai luuleeko hallitus että kaikilla yrittäjillä on varaa palkata tai opettaa henkilö tilalleen

ja jälleen on sanottava että kyllä erilaiset omavastuuosuuden korottamiset aina rokottavat näitä pienituloisia mutta sitten taas täytyy sanoa myönteisenä asiana että saimme takuueläkkeeseen korotuksia omais ja perhehoitoon parannuksia ja kaikkein pienituloisimmilta sitten tämä yle vero poistui

suhteen päättyminen on siis pojalle kova juttu ja aikuinen ei saa koskaan vähätellä tilannetta vaan pitää käydä keskustelua ja jolleivät omat vanhemmat niin aina pitäisi lapsella olla vanhempi joka pystyy näistä tunteellisistakin asioista keskustelemaan

ihan lyhyesti vielä

maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan siis ja toimivaltaan kuuluvat asiat siirretään hämeenlinnan hallinto oikeuden vastuulle